tämän lausuman tarkoituksena on antaa eduskunnan selitys siitä että lain tarkoituksena ei todellakaan ole vaarantaa omassa työssään työllistyvien taiteilijoiden ja tieteentekijöiden tai muiden itsensätyöllistäjien työskentelymahdollisuuksia tai oikeutta sosiaaliturvaan

tämä lakiesitys on kirvoittanut valtavan palautemäärän ja keskustelua sosiaalisessa mediassa ja se kiteytyy mielestäni kahteen asiaan

ensimmäinen on se että eri aloilla toimivilla itsensätyöllistäjillä ja ihan erityisesti luovan alan toimijoilla on jo nyt huoli toimeentulostaan ja oikeudestaan työttömyysturvaan

jo nyt pää ja sivutoimisuuden tulkintakäytännöt ovat sattumanvaraisia ja vaihtelevat te toimistosta ja kaupungista toiseen

nyt kun lakiesityksessä yrittäjän määritelmää ollaan laajentamassa niin ei ole mikään ihme että ihmiset ovat huolissaan

toinen asia on se että kun työelämä muuttuu koko ajan niin on hieman syytä ihmetellä miksei tähän lakiesitykseen jo ihan alun perinkin täsmennetty tätä päätoimisten ja sivutoimisten yrittäjien välistä rajanvetoa

kuten ministeri mäntyläkin täällä kyselytunnilla hyvin totesi sosiaaliturvajärjestelmäämme on kehitettävä muuttuvan työelämän suuntaan

itsensätyöllistäjillä tulee jatkossakin olla oikeus sosiaaliturvaan

arvoisa herra puhemies

lakivaliokunta arvioi saamansa selvityksen perusteella että oikeusministeriön hallinnonalan kannalta ensi vuoden rahoitustilannetta voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden tyydyttävänä

siksi on tärkeää että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tuomioistuinten voimavarat mitoitetaan niin että tuomioistuimet pystyvät täyttämään perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden oikeusturvavaatimukset

onkin tärkeää että käräjäoikeuksien voimavaroista huolehditaan jotta käräjäoikeudet voivat antaa oikeusturvaa laadukkaasti ja niin että muutoksenhaun tarve vähenee

ministeriössä tulisi vakavasti miettiä sitä kuinka jatkossa näiden eri tahojen yhteistyötä voitaisiin parantaa ja poistaa turhia eri elimien välisiä prosesseja ja kuiluja jotka vievät resursseja sekä rahallisesti että ajallisesti

valtiovarainvaliokunta on arvioinut että taloudellinen taantumavaihe aiheuttaa velkomus ja maksukyvyttömyysasioiden selvää lisääntymistä

arvoisa puhemies

rikosseuraamuslaitos on linjannut että hämeenlinnan vankisairaala jatkaa nykyisessä rakennuksessaan hämeenlinnan vankilan kyljessä mutta naisten nykyinen osasto lopetetaan ja tilalle remontoidaan kuusipaikkainen osasto naisten päihdekuntoutukseen

moniongelmaisille naisvangeille ei löydy hoitopaikkoja kunnallisista tai muista palveluista tuskin yksityispuoleltakaan ja se tulisi sitä paitsi joka tapauksessa kalliimmaksi kuin hoitaa vankilan omana palveluna

ministeriössä olisikin syytä kiinnittää huomiota tähän epäkohtaan ja tarkkaan harkita olisiko hämeenlinnan vankisairaalan naisten osaston tulevaisuutta arvioitava uudelleen

arvoisa puhemies

lopuksi esitän ministeri henrikssonille toiveen että hän kiirehtisi siirtohanketta jossa vankiloiden terveydenhuolto siirrettäisiin oikeusministeriön alaisuudesta sosiaali ja terveysministeriöön

arvoisa puhemies

oppositio vaati jo joulukuun alussa pääministerin ilmoitusta tai hallituksen tiedonantoa jotta eduskunnassa olisi voitu käydä avointa keskustelua päätöksentekokulttuurista

tähän hallitus ei kuitenkaan suostunut eikä pääministeri halunnut ilmoitusta antaa joten opposition ainoaksi keinoksi välineeksi jäi välikysymyksen tekeminen

mielestäni täällä on tänään käyty muutamia puheenvuoroja lukuun ottamatta varsin hyvää ja arvokasta keskustelua ja kuten huomataan tämä keskustelu on ollut erittäin tarpeellista

kansa ei luota poliitikkoihin ja meidän tulee nyt omalla toiminnallamme tässä salissa tässä talossa vahvistaa sitä luottamusta niin toistemme kesken kuin äänestäjiemme kesken